jos tämä hallituksen esitys olisi sellaisenaan mennyt läpi niin lähdesuojalle ja sananvapaudelle olisi käynyt vielä huonommin kuin mikä tällä hetkellä on tilanne

mutta minä vaan muistutan siitä että ei siellä kannata olla kovin miten minä sanoisin suutuksissa koska teillä on omat puutteenne teilläkin ja teidän rahoituksessanne

itse asiassa olisi kiva tehdä tilasto siitä mikä valiokunta matkustelee eniten tässä eduskunnassa

ministeri brax ei millään suostunut lähetekeskustelussa tajuamaan sitä että kotietsintä toimittajan kodissa ja työpaikalla voisi vaarantaa lähdesuojan tapauksissa joissa etsitään nimenomaan salaisen luottamuksellisen tiedon vuotajaa

me olemme säätäneet niin rahoitukseen kuin muuallekin sellaisia lakeja joilla asioita voi salata

jatkossa toivottavasti niitä ei voi salata

jos tämmöinen mahdollisuus olisi me tietäisimme että ehkä putin todella on euroopan rikkain mies joka on sijoittanut ja vienyt kaikki rahansa pieniin eurooppalaisiin maihin turvaan venäjältä

täytyy muistaa myös se että jotkut aikaisemmin ovat sanoneet että jos sinä kansanedustaja se ja se et tee oikein äänestä oikein niin seuraavissa vaaleissa ei tipu vaalirahaa

arvoisa puhemies

kun on kuunnellut tätä keskustelua ja keskusteluja myös aikaisemmin niin on ihmeellistä että tähän taloon on tullut suurin piirtein keskenkasvuisia kakaroita jotka eivät osaa lukea eivät osaa kysyä eivät osaa soittaa kaverille eivät osaa käyttää nettiä niin että hakisivat sieltä entisiä ilmoituksia sellaisilta kansanedustajilta jotka todella ovat osanneet tehdä sen aikaisemminkin

onneksi ja kiitoksia siitä ministerille tämä nyt sitten kyllä korjattiin mutta ilman en oo on tosin ilman minua

siihen tarvittiin rikosoikeuden professori pekka viljanen joka toi tämän asian esille jolloin myös ministeri tämän ymmärsi että näinhän tässä käy jos ei tilanne muutu

toinen mikä tässä on ongelmana on se että vieläkään suomi ei ole samalla tasolla esimerkiksi ruotsin kanssa sananvapausasioissa

onko todella niin että ihan joka ikinen asia täytyy ohjata että me emme osaa yhtään mitään ajatella itse emme osaa täyttää edes lomaketta itse emme osaa lukea mitä siinä lomakkeessa edellytetään

minusta tämä on noloa kerta kaikkiaan noloa

nyt kaikki halutaan työntää oikeusministeriön ja oikeusministerin syyksi

minusta tämä on häpeällistä ja se johtuu osittain siitä että meidän oikeuslaitoksemme ei ymmärrä että myös sananvapaus kuuluu perusoikeuksiin ei pelkästään yksityisyydensuoja

jos te haluatte salata niin te salaatte ja sillä siisti

ei kannata ketään tässä alkaa syyttelemään eikä hakea syyllisiä muista kuin omasta itsestä

arvoisa puhemies

ja toinen mikä sinne tarvitaan on perustuslakiasiantuntija

minun on pakko kiittää tätä mietintöä ja minä jo lähetekeskustelussa annoin hieman periksi siinä että en nyt enää tätä tarkastusvaliokuntaa niin vastusta kuin minä silloin vastustin kun se perustettiin

ja ed

annika lapintie

nämä ovat sellaiset terveiset että minä toivon että uusi perustuslakivaliokunta puuttuu näihin asioihin ja uusi oikeusministeri tuo näihin muutokset

se mitä haluan vielä sanoa on se että euroopassa on muuttumassa vuotajien asema niin että myös heille kuuluu tämä sananvapaussuoja mikä kuuluu toimittajille

tässä on monia sellaisia asioita jotka ovat todellakin tulleet nyt tämän mietinnön mukana ja kautta esille

kaikissa euroopan neuvoston käsittelemissä raporteissa on edellytetty että euroopan neuvoston jäsenmaat muuttavat tässä suhteessa lainsäädäntönsä suurin piirtein samanlaiseksi kuin mikä se ruotsissa on

kiitän siitä ja esitän sitten jatkossa kun pidän oman puheeni toivomuksen mihin vielä voisi kiinnittää huomiota ja minkälaisia asioita tarkastusvaliokunta voi ottaa huomioon kun jatkossa suunnittelee töitään

ruotsissa ei saa edes kysyä kuka salaisen yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon on vuotanut

tämä kielletään ruotsin perustuslaissa tällainen perustuslaki meillekin pitäisi saada

se vaikutti silloin ihan oikeasti jotenkin minusta ylimääräiseltä ja turhalta valiokunnalta mutta on osoittautunut että sillä on ollut tietynlainen tarve tässä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

aivan samanlaista veropolitiikkaa kuten edustajatoveri järvinen tuolla oikealla puolen vihreällä puolella kertoi

ilmeisesti inho on niin suuri että mitään ei saisi tehdä jotta eu ja emu pelastetaan siitä kurjuudesta mihin ne ovat ajautuneet

minä perun oman vastauspuheenvuoroni

minä toivon että ministeri ei nyt aivan heti siirry pois koska minulla on aika tärkeä kysymys

minun sanomani tarkastusvaliokunnan tarpeellisuudesta ei liity tähän yhteyteen

minä olisin puuttunut samoihin asioihin kuin tuleva ministeri lauslahti mutta olisin kysynyt poistaako tuhoaako tämä matkapuhelimella maksun esimerkiksi ratikassa täällä helsingissä

kaikenlaista populismia pitää tässäkin salissa kuunnella

nextpark on erinomainen järjestelmä niin oulussa kuin täällä helsingissäkin

arvoisa puhemies

milloin hallitus ottaa todella käsiinsä eläkepolitiikan niin että tämä talo eduskunta ja hallitus poliittinen päätöksenteko pystyy vaikuttamaan sen sisältöön

ette te sitä mitenkään aikaisemmin ilmoitelleet vielä viisi vuotta sitten kymmenen vuotta sitten kaksikymmentä vuotta sitten päinvastoin piditte sen hyvin tiiviisti salassa

se mitä te sanotte että ammattiliitot ovat jotenkin puhtaampia kuin jotkut yrittäjät ei pidä paikkaansa

sakn ihalainen sanoo joku aika sitten joku sanoi ennen kuin päätti puheenjohtajuutensa yhdessä haastattelussa

arvoisa puhemies

järvinen vei sanat suustani kun hän puuttui tähän varallisuusveroasiaan jonka demarihallitus ja demarieduskunta silloin demarienemmistössä oleva eduskunta poisti

koska varallisuusvero poistettiin emmehän me edes tiedä ketkä tässä maassa ovat todellisia varakkaita ja todellisia rikkaita

minulta meni viikonloppu aikaa kun yritin lukea tätä että saisin yhden asian selvitetyksi tästä lakipaketista tuhat sivua ja vähän enemmän enkä sittenkään ole vielä ihan varma tuliko se selväksi

on sanottu ja tämä sanonta pitää paikkansa että suomessa voivat oikeutta käydä ja hakea vain ökyrikkaat ja rutiköyhät

me tavalliset pulliaiset emme uskalla

jos vaikka tuntisimmekin että meitä on loukattu me emme uskalla kyllä käydä oikeutta sen takia että oikeudenkäynnit ovat pitkiä

tähän mika purhoiköistä

että otetaanko tähän lakiesitykseen ujutettu se asia että toimittajan lähdesuoja voidaan murtaa

ensinnäkin minä kiitän ministeri braxia siitä että toimikunnan esitystä tästä asiasta ei otettu tähän lakiesitykseen vaan se poistettiin

mutta oikeusministerin olisi toivonut tänä kautena jonka hän on ollut oikeusministerinä uudistavan oikeusjärjestelmää niin että nimenomaan tähän pulmaan olisi saatu jonkinlainen ratkaisu etteivät ihmiset olisi suomessa oikeudenkäynnin suhteen eriarvoisessa asemassa

nyt minun on pakko kysyä ministereiltä ja ministeri braxilta nimenomaan että kun tämä kotietsintä on jaettu yleiseen ja erityiseen kotietsintään ja erityinen kotietsintä tarkoittaa sitä että voidaan mennä asianajajien ja lääkärien ja toimittajien kotiin ja voidaan myös viedä sieltä tietokoneet sitähän se tarkoittaa sieltä voidaan viedä myös tietokoneet elikkä etsitään tietoa ja samalla kun etsitään tietoa kyllä saadaan lähdekin selville onko tähän ujutettu tietyllä tavalla troijan puuhevonen

sitä ei tietenkään riitä vankiloitten ylläpitoon

suomi on ainut maa jossa tämän tyyppisiä oikeudenkäyntejä käydään suomenmaassa ja siellä ulos vielä viedä läpi

tähän ujutettu enää halua nimi ja jos ei ole niin miksi ei ole

puolustus vielä vaatii monen puolustuksen asiantuntijan todistajan kuulemista eri maissa

koska minä en löytänyt perustetta taikka keinoa jolla olisi poliisilta edellytetty ettei se lue tietokoneelta toimittajan saamia viestejä jotka ovat tulleet salaisilta lähteiltä

onko meillä rahaa tämmöiseen ja onko meillä syytä laittaa rahaa tämmöiseen

minä olen hieman samaa mieltä anteeksi vaan hyvät poliisikansanedustajat ensi vaalien jälkeen teitä on puolet enemmän että miksi suomen ja latvian täytyy olla tässä suhteessa poikkeus muuhun eurooppalaiseen muitten euroopan neuvoston jäsenmaiden käytäntöön verrattuna

kolmas asia on sitten se

se muuttui sillä tavalla että toimittajien kotiin ei tehdä kotietsintää jos kysymys on lähdesuojan alaisesta salaisesta tiedosta

ovatko salaiseen tiedonhankintaan vakavassa rikollisuudessa käytetyt toimet sellaisia että ne demokraattisessa maassa voidaan hyväksyä

södermanin puheenvuoron johdosta voidaanko tämä kotietsintä toimittajien ja asianajajien kotiin tehdä ilman tuomioistuimen päätöstä

minusta on surullista että tämä valtiopäiville kokoontunut eduskunta ei vieläkään pystynyt parlamentarisoimaan presidentin ulkopoliittista valtaa

on järkyttävää ollut huomata miten demokraatista parlamentarismia kannattavasta kansanedustajasta tai muusta poliitikosta voi tulla diktaattori kun hän saa sellaisen paikan jossa voi yksin käyttää valtaa

sitähän asianajajaliitto edellytti mutta minä en sitä löytänyt tästä lakipaketista

ja jos tässä erityiskotietsinnässä olisi tuomioistuimen päätös tai edes syyttäjän päätös niin silloin sen voisi paremmin hyväksyä kuin että se on poliisin tekemä päätös joka saattaa olla ihan hyvä päätös mutta kuitenkin siinä voi olla muutkin motiivit kuin se että siinä haetaan rikollista

me tarvitsemme arvopresidentin joka omalla käyttäytymisellään ja omilla puheillaan vaikuttaa yhteiskuntaan mutta me emme tarvitse sellaista presidenttiä joka toimii vastoin eduskunnan tahtoa ja vastoin kansan tahtoa joka toimii omavaltaisesti ja joka kriisitilanteissa ei tiedä miten päin tässä mennään

järvinen toi esille että kotouttamisessa on epäonnistuttu juuri siksi että ei anneta palveluja koulutusta eikä näitä oikeuspalvelujakaan omalla äidinkielellä

ehkä siinä haetaan tietoa koska tiedon hakeminenhan oli yksi syy tähän erityiseen kotietsintään tämän lakiesityksen perusteella

sehän on ihan mahdottomuus

kotouttaminen onnistuu sillä tavalla että ihminen saa säilyttää äidinkielensä ja annetaan ne peruspalvelut sillä mutta jos ei opi suomea jos ei opi maan kieltä niin ei kotoudukaan

tämä on niin erityistä kieltä ja erityistä osaamista vaativaa että tervetuloa vaan uudet poliisikansanedustajat ensi kaudelle

meillä on paljon sellaisia naisia tänne tulevia vaimoja jotka eivät saa edes mennä suomen kielen opetukseen

rasismin kitkeminen on äärimmäisen tärkeää ja meidän on pyrittävä myös lainsäädännöllisin toimin estämään syrjinnän ja muukalaisvihamielisyyden synty

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan oikeusministeriössä pohditaan parhaillaan miten puolue muiden yhdistysten ja järjestöjen ohella voisi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen jäsenistönsä esittämistä mielipiteistä rasistisista mielipiteistä

puhemies

minulla sinänsä ei ole tähän esitykseen erityistä huomautettavaa eihän tämä itse asiassa todellisuudessa muuta mitään muuta kuin että tämän avulla pannaan tämä eun kaatopaikkadirektiivi täytäntöön

olisin vaan kuitenkin sanonut sen verran että sen jälkeen kun eu ryhtyi mestaroimaan meidän kaatopaikka ja jäteasioitamme ja tulivat nämä maksut jotka joillakin paikkakunnilla ovat hyvin suuret ja kaatopaikkoihin aukioloajat jnp

onko hallituksella aikomusta korottaa nostaa näistä laittomista lakoista aiheutuvia korvauksia

onko todella niin että lainsäädännöllä halutaan nyt siirtää vastuu yksilön yksittäisen ihmisen mielipiteistä puolueelle

toinen asia on että meillä on niin sanottu pakkosovittelu mutta meillä ei ole pakkosovintoa ja joissakin maissa on pakkosovinto

jostain syystä ihmiset eivät vie jätteitään sinne minne ne kuuluisivat

voisiko tätä ajatella kaikkiin sellaisiin avainalojen lakkoihin avoinalojen työkiistoihin jotka vaurioittavat suomen taloutta

arvoisa puhemies sanon sen verran myös että ilman puheenvuoroa

ainekset murhan uhri voi niistä keskeltä tulee ja ovi tuota sanon sen verran vielä että suomessa on vaan pari jätteenpolttolaitosta

arvoisa puhemies

pertti virtaselle voisi sanoa että nytkö te vasta huomaatte minkälaisia me suomalaiset naiset olemme

jos meillä olisi enemmän tarve on minun käsittääkseni suurin piirtein kymmenkunta ja jätteet voitaisiin kuljettaakin näihin rakennettaisiin jätteenpolttolaitoksia ja kuljetettaisiin kaikki jätteet sinne niin me saisimme samalla paitsi että pystyttäisiin käsittelemään jätteet me saisimme kunnolla energiaa uusiutuvaa energiaa koska jatkuvasti tulee jätteitä

minun mielestäni se olisi erinomaista yhteistyöpolitiikkaa niin jätepolitiikkaa kuin energiapolitiikkaakin

minä en tietenkään tunne tätä lainsäädäntöä niin pykälän tarkasti kuin oikeusministeri brax valitan mutta uskon että oikeustieteen tohtori tiilikka tuntee ja katsoin teidän keskusteluanne televisiossa joku aamu sitten

tiilikan mukaan teidän suunnitelmanne työryhmäsuunnitelmat menevät pitemmälle kuin mitä ihmisoikeussopimukset ja perusoikeussopimukset edellyttävät

aika mielenkiintoinen debatti sinänsä tässä käytiin

söderman on kyllä oikeassa siinä että ei liian löysiä valtuuksia tai liian hiljaa tuota onnellisena voi poliisille antaa

tämä on koko ajan tasapainoilua siinä minkälaisia valtuuksia voidaan poliisille antaa ja millä perusteella ne voidaan antaa ja mitä niillä valtuuksilla saavutetaan sehän tässä tärkeintä on